herra puhemies

tuo edustaja myllerin esittämä malli ei vain oikein istu meidän järjestelmäämme kun me haluamme tehdä mahdollisimman johdonmukaista lainsäädäntöä

aivan kuten edustaja brax minä kyllä painostaisin vielä eteenpäin tätä hallituksen toimintalinjaa että otetaan tosissaan se kunnia asia että vaarallisiin oloihin lähetetyt miehet ja naiset saavat täydellisen vakuutusturvan sitten jos jotakin onnetonta tapahtuu varsinkin tämmöistä vammautumista

se vaatii silloin sen valmistelun

tietysti tämmöisenä poliittisena keskusteluasiana voitaisiin tuoda mitä ehkä edustaja myller tarkoittikin

täällä erityisesti edustaja tolvanen kiinnitti huomiota siihen ongelmaan jonka itsekin olen oikeuspoliittiselta kannalta havainnut elikkä tämmöisen kasuistisuuden lisääntymiseen näissä oikeusturvatilanteissa

arvoisa puhemies

näiden todellisten olojen huomioonottaminen on tärkeätä kuntaselvityksiä tehtäessä mihin oikeastaan edustaja kanervakin kiinnitti huomiota maakunnilla on asiantuntemusta niillä seuduilla itsellään niin että ehkä näitä numeraalisia kriteereitä pitää soveltaa sitten aina harkiten kunkin alueen olojen mukaan

ei voida odottaa lainsäädännön uudistukseen se on toki sitten toteutettava mahdollisimman nopeasti mutta työnantajalla ja varsinkin valtiolla tällaisella vaarallisiin tehtäviin lähettävällä työnantajalla on vastuu hoitaa kustannukset jo ihan asemansa perusteella

varmaan tässä seuraavassa demokratiapoliittisessa selonteossa se voisi oikeastaan olla se pääteema täydentävä näistä aloista joita tämä ei kata koska juuri viime vuosinahan tämä aukko demokratiavaje on kasvanut rajusti

siinä on oikeastaan se perusongelma että kun euroopan ihmisoikeustuomioistuin tekee yksittäisessä päätöksessä linjanvetoja minkälainen menettely juuri siinä tapauksessa olisi ollut heidän mielestään asianmukainen niin siitä vedetään sitten ikään kuin yhtenäisiä johtopäätöksiä että tämmöinen pitäisi nyt kaikkiin maihin lisätä siihen vaikka ennestään olisi hyvinkin järkevä ja oikeussuojan hyvin toteuttava lainsäädäntö olemassa

siis näitten perinteisten ongelmien lisäksi joita tulee siitä että kansalliset parlamentit eivät riittävästi pääse useimmissa eu maissa ohjeistamaan ministereitään eurooppalaisessa päätöksenteossa ja että euroopan parlamentti haluaa sitä omaa suoraa valtaansa kasvattaa mutta ei ehkä välttämättä kuuntele mitä kansalliset parlamentit ajattelevat asioista on sitten tullut tämä valtava musta demokratia aukko liittyen näihin isoihin kriisijärjestelyihin

meillähän on kovin heterogeeninen maa asutukseltaan

sopimusvaltiot voivat laajan harkintamarginaalin vuoksi periaatteessa pitkälti itse määritellä sen miten ne opetuksen ja koulutuksen alalla ottavat huomioon vanhempien oikeuden varmistaa lapsilleen heidän vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus

on kysymys pitkästä aikaa taas ison henkilömäärän lähettämisestä libanoniin

siinähän asetetaan velvoitteita toisaalta hallitukselle kun valmistellaan selvityshankkeita kun valmistellaan lakeja pitää olla riittävät mahdollisuudet kunnilla ottaa kunnolla kantaa ja siinähän osaltaan asetetaan velvoitteita myös eduskunnalle

tämähän pikkuhiljaa johtaa äärimmäisen kasuistiseen juuri tämmöiseen anglosaksiseen malliin että tietyt rituaalit pitää eri toimenpiteiden yhteydessä hokea tai toteuttaa ja se ei ole järkevä linja

tuomioistuin on ratkaisukäytännössään myös antanut painoarvoa kyseessä olevan sopimusvaltion kulttuurisille ja historiallisille erityispiirteille kulloisenkin menettelyn sopimuksenmukaisuutta arvioidessaan

kysymys on vaan siitä että laista pitäisi näkyä milloin syyttäjä johtaa tutkintaa

tästähän on nyt joissakin maissa käynnistynyt keskustelu ja sitä on varmaan syytä jatkaa että pitäisi kokonaisuutena arvioida enemmän tilanteita miten se oikeusturva toteutuu

euroopan keskuspankki ei ole suoraan demokraattisessa valvonnassa ja niin edelleen

kun täällä sisällä olevat juuri nämä nyt keskusteltavat ehdotukset käsitellään valiokunnissa niin tulee kiinnittää huomiota siihen että kun siellä määritellään näitä aikatauluja niin niiden mukaisesti olisivat sitten tiedossa myös sosiaali ja terveyspalveluja koskevat uudistuslinjat ennen kuin niitä lyödään lukkoon ja myöskin tulevaisuudessa kun niitä toteutetaan olisi kunnilla riittävät määräajat

tämä nyt esitettävä määrittely on täysin sekava siinä suhteessa

näiden seikkojen vuoksi tuomioistuimen yksittäisistä ratkaisuista tai niiden yksityiskohdista ei voida valio kunnan mielestä tehdä kovin pitkälle meneviä yleistyksiä tai johtopäätöksiä

jää täysin ikään kuin sopimuksenvaraiseksi tai muualta kaivettavaksi se milloin syyttäjän tulee astua ja milloin syyttäjä astuu tutkintaa vetämään

tämä koskee ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä että se ottaisi sen koko lainsäädännön ja sen soveltamisen kyseisessä maassa huomioon kun ratkaisuja tehdään mutta myös toisin päin että kun katsotaan sitä heijastusvaikutusta ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista niin ettei niitä lähdetä jäljentämään yksi yhteen jokaisen maan lainsäädäntöön vaan katsottaisiin että se kokonaisuutena toimii

suhteellisuus ja yhtäläinen äänioikeus voivat lyödä toisiaan korvalle

se että tämä asia ylipäänsä otettiin näin tarkkaan arviointiin perustuslakivaliokunnan käsittelyssä johtui näistä osin ristikkäisiin suuntiin menevistä laillisuusvalvojien ratkaisuista

oli aiemmin ollut tämä perustuslakivaliokunnan viime vuosikymmenen lausunto mutta sitten oli myös apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu viime vuodelta ja nyt sitten apulaisoikeuskanslerin ratkaisu jossa sinänsä oli hyvin ansiokkaasti arvioitu näitä kysymyksiä mutta sitten sen parista kohdasta erityisesti julkisuudessa vedettiin pitkälle meneviä johtopäätöksiä jotka eivät oikein sitten vastanneet sitä linjaa joka perustuslakivaliokunnalla oli tuossa aiemmassa tulkintaratkaisussaan ollut

meillä pohjoismaissa on ollut hyvin tämmöinen rationaalinen tapa kirjoittaa lainsäädäntöä suhteellisen yleisesti mutta siten että se myös toteutetaan käytännössä siten että kaikkien osapuolten oikeussuoja järkevällä tavalla toteutuu

tämä on paljon vaikeampi saavuttaa kuin se yhden vaalipiirin yhden edustajan valintaan tarvittava määrä ja siinä mielessä tämä loukkaa yhtäläisyyden periaatetta joka on suoraan perustuslaissa määrätty

syyttäjät voisivat esimerkiksi laajoissa ja vaikeissa jutuissa päättää tutkinnan lopettamisesta tutkinnan laajuudesta vangitsemisvaatimuksista ja muiden pakkokeinojen hakemisesta ja ajamisesta tuomioistuimissa

tässä mielessä tällainen reduktio on paikallaan tulevaisuudessa että katsotaan vähän tarkemmin miten pitkälle kannattaa ja on syytä mennä tämmöisissä uusien knoppologioiden tai rituaalien käyttöönotossa ja koetettaisiin keskittyä enemmän siihen juuri että erityisesti asianomistaja pääsee oikeuksiinsa ja että myös nämä menettelyt ovat ekonomisia ja oikeusturvan kuitenkin riittävästi huomioon ottavia

viljasen mainitsema nuorten äänioikeusiän pudottaminen joka on aika lailla sanoisiko nyt populistisista syistä tai tiettyjä ryhmiä suosien otettu tapetille

kun meillä kuitenkin äänestetään henkilöä niin oleellista on se että kunkin vaalipiirin äänestäjät valitsevat ne henkilöt sitä kansaa tänne valtiopäiville edustamaan

on hyvin mahdollista kun on tämmöisestä evolutiivisesta kehityksestä kysymys että voitaisiin joko asiaryhmittäin tai juuri näillä luonnehdinnoilla siitä minkälaisissa asioissa se syyttäjän rooli ainakin korostuu että sellaisten kriteerien pitäisi näkyä lainsäädännössä

arvoisa puhemies

tämä erottelu on aivan totaalisesti myös monilta asiantuntijoilta unohtunut että pitäisi katsoa sitä demokratian arkipäivän toimivuudesta käsin

sen takia kun asiasta ilmeni näin laajaa epätietoisuutta perustuslakivaliokunnassa pidettiin perusteltuna että asia poikkeuksellisesti otetaan käsittelyyn uudemman kerran

mutta ed

ukkolalle

kun aikoinaan perustettiin ulkopoliittinen instituutti eduskunnan kylkeen jotta se tekisi tämmöisiä pidemmän aikavälin arvioita niin se näyttää tekevän aika tiiviitä ja tämmöisiä suhteellisen poliittisia lyhyen kaavan mukaisia papereita

ihmiset kokevat että poliitikot on se rälssi joka pelaa omaa peliään juuri sen takia että täällä sakissa on ollut näitä väärinkäytöksen tekijöitä vaalirahoituksen ympärillä jnp

sen sijaan täällä poliittinen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tekee sitten tämmöisiä irrallaan poliittisesta päätöksenteosta olevia pidemmän aikavälin skenaarioita ja tässä on se riski että jossakin yhteydessä sitten nämä saatetaan käsittää ikään kuin normaaleiksi eduskunnan käsittelemiksi asioiksi

se on suuri kysymys tulevaisuuteen päin ja tulevan lainsäädännön muutosten kannalta minkä sisältöistä uskonnonopetus on ja uskontojen opetus suomalaisessa koulujärjestelmässä mutta näitä muita tilaisuuksia jotka liittyvät uskontoon tarkasteltiin tässä tuon ihmisoikeustuomioistuimen käytännön pohjalta

ruohonen lerner puhui että eriytetään liikaa tämä yhteisten asioiden hoito sille pienelle porukalle todella aktiivien joukolle ja siellä edelleen keskittyen entistä harvemmalle luottamushenkilöiden joukolle

no tällaisia riskejä ei ole toteutunut mutta tätä työnjakoa varmaan tulevaisuuteen päin kannattaisi juuri tämän ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta miettiä vähän paremminkin mitä tulevaisuusvaliokunta tekee ja mitä ulkopoliittinen instituutti tekee

tämä on epäterve kehityspiirre toimivassa kansanvallassa

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta ei katso perustuslaista tai euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista johtuvan tarvetta muuttaa aiempaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta

kuitenkin kehityspolitiikka on entistä selvemmin osa tätä globaalia ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja siinä pitäisi myöskin löytyä sitä kansallisen konsensuksen hakemista

meille on tärkeätä olla aktiivisia venäjä politiikassa olla kaikilla tasoilla

oikeastaan se venäjän sitominen tämmöiseen eurooppalaiseen viitekehykseen kaikentasoisessa toiminnassa on varmasti paras tie välittää myöskin tällaista ihmisoikeusajattelua ja demokratia ajattelua kun ne pääsivät niin pahasti katkeamaan vuosikymmenten kommunistivallan aikana

siinä keskustelussa on ollut esillä vaikkapa näitä joulukuvaelmia seimeen liittyviä ja enkeli taivaan virsiä ja niin edelleen

oleellistahan niissä on aina se kuinka pitkälle ne ovat irtautuneet tällaisesta uskonnon harjoittamisesta muodostuneet osaksi tapaperinnettä kansallista kulttuuria tässä tapauksessa koulujen käytäntöä vuosikymmenten mittaan

suomi on käsittääkseni pyrkinyt siihen että niitä voitaisiin paremmin käyttää niin konsuliasioissa kuin sitten tällaiseen tiedonvaihtoon tiedon keräämiseen täydentämään suomen luonnollisesti puutteellista omaa edustustoverkkoa

on helppo pyhittää erilaisilla suvereenin demokratian käsitteillä tai omaperäisen oikeusjärjestelmän käsitteillä sitä vanhan perinteen jatkumista

tämä näyttää edenneen kovin nihkeästi joten onko joitakin edistysaskeleita näkyvissä ja miten suomi voisi koota tämmöistä like minded maiden ryhmää joka ajaisi konkreettisia tehtäviä konkreettisia tuloksia tästä ulkosuhdehallinnon edustautumisesta hyvinkin laajasti maailmassa

siihen arviointiin yleisesti ottaen koulut ja niiden henkilöstö ovat varmaan parhaita mutta tarvittaessa kun tulee epätietoisuutta on hyvä sitten tätä perusoikeuksista lähtevää tulkintalinjaa selkeyttää

vaikka muuten muodollisesti siirrytään demokratiaan niin sitten kuitenkin käytännössä hyvin byrokraattiset oligarkkiset rakenteet saattavat jatkua ja viedä pohjaa normaalin kansalaisyhteiskunnan kehittymiseltä venäjällä

arvoisa puhemies

tuossa ennen seurakuntavaaleja korostettiin että siitä saatavat kokemukset vaikuttavat siihen mihinkä päädytään kunnallisvaalien ja muiden vaalien osalta

uskonnon ja omantunnonvapauden kannal ta ongelmallisia eivät perustuslakivaliokunnan mielestä ole myöskään vuotuiset esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyvät jumalanpalvelukset joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista

nyt vaikka tämä rummutus suhteessa siihen ikäluokan kokoon seurakunnan jäsenmäärästä oli todella valtavaa aktivointikampanjat näitten nuorten osalta niin tulokset kyllä osallistumisprosenteissa jäivät todella kehnoiksi

osana koulun normaalia päivittäistä toimintaa järjestettävät uskonnon harjoittamisena pidettävät tilaisuudet voivat sen sijaan olla perustuslakivaliokunnan mukaan etenkin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön valossa ongelmallisia

se positiivinen puoli oli että tuli nuoria valtuutettuja aikaisempaa enemmän

jos koulussa järjestetään uskonnollisia päivänavauksia on niiden ajankohdista tiedotettava etukäteen ja samalla huolehdittava siitä että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus olla osallistumatta niihin

kokonaisuutena tässä ministeriltä jäi vastaamatta ed

kanervan keskeisimpään huoleen miten täysi ikäisyyden ja vaalioikeuksien äänioi keuden ikäraja voidaan erottaa toisistaan että paljon isommista asioista pääsisi päättämään mutta ei omista asioistaan

perustuslakivaliokunta painottaa mietinnössään tarvetta huolehtia siitä että oppilaalle tai hänen huoltajalleen jää todellinen ja aito vapaus valita osallistuuko oppilas uskonnollista ainesta sisältäviin koulun tilaisuuksiin

korostettakoon että tässä kysymysryhmässä apulaisoikeuskanslerin ratkaisu on hyvin saman linjainen kuin perustuslakivaliokunnan kanta

edelleen on ehkä syytä korostaa sitä että se kuka näitä aamunavauksia tai vastaavia tilaisuuksia pitää ei ole ratkaisevaa

herra puhemies

hanke on ollut yllättävän vähäisellä julkisella keskustelulla näinkin pitkälle ja nyt on sitten brysselin lupa haettavana

näinhän ei ole vaan se on riippuvainen sen avauksen sisällöstä eikä siitä kuka sen pitää milloin voidaan katsoa kyseessä olevan uskonnon harjoittamiseen liittyvä tilaisuus

kaipaisin kyllä vastausta siihen onko siinä nyt ollenkaan riittävästi laskettu näitä kustannuksia laajassa mitassa mitä aiheutuu taas julkiselle vallalle tienpitäjänä ja toisaalta liikenneturvallisuudelle kaikille meille

normaalia elämää varmasti helpottaa se että tiedetään ennalta milloin tämmöisiä ikään kuin vakaumuksellisempia sisällöllisempiä avauksia tulee milloinka taas on yleisempää eettistä keskustelua tai hyviä elämänohjeita sisältävästä aamunavauksesta kysymys

perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslaista tai euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei johdu siis vaatimusta poistaa koulun toiminnasta kaikkea uskontoon viittaavia elementtejä sisältävää ainesta

senkin jälkikustannusvaikutuksia on tullut monella tavalla eteen eikä niitä läheskään kaikkia osattu arvioida silloin kun tuota päätöstä tehtiin

sen sijaan koulujen toiminnassa ja niitä koskevassa ohjauksessa on tärkeää ottaa huomioon keskeiset euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ilmenevät periaatteet joita ovat muun muassa julkisen vallan puolueettomuuden vaatimus sekä uskonnollinen suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus

niin kuin tuolla nimenomaisestikin yhdessä virkkeessä todetaan niin suvaitsevaisuuteen liittyy myös muita tai vähemmistöuskontoja edustavien tai uskonnottomien suvaitsevaisuus taas sitä kulttuurista perintöä kohtaan jota enemmistöuskontoa seuraavat noudattavat

tämä kahdensuuntainen suvaitsevaisuus on varmasti toivottava ominaisuus kun ajatellaan tulevaisuuteenkin päin suomalaisen koulujärjestelmän kehittämistä ja yleensäkin sitä miten suhtaudutaan erilaisista alkuperistä tuleviin suomessa asuviin henkilöihin joilla kaikilla on heidän omat perusoikeutensa ja ne pitää turvata

arvoisa puhemies

tärkeätä on että on olemassa tämä vakausjärjestely mutta vielä tärkeämpää on sitten että ne ehdot joilla lähdetään lunastamaan tai vapauttamaan jotakin valtiota pinnetilasta ovat riittävän tiukat ettei tällaisia ongelmia tule vastaan

arvoisa puhemies

tässä on pitkään keskusteltu siitä onko ehdotus susi ja menevätkö äänet hukkaan

mutta ei voi sanoa että heidän jotka jäävät vähemmistöön äänensä menisivät hukkaan

opposition puheenvuorot mitkä koskevat kasvun vauhdittamista tai talouspolitiikan suuntaa olivat hyvin monipuolisia ja tuovat keskusteluaineistoa mukaan mutta minua häiritsi tämä työvoimapolitiikan puolen suhtautumistapa

nyt tämä opposition suhtautumistapa joka näkyi jonkun verran vihreisiinkin laajentuneen lähti tästä legendaarisen kummelin kiekkovalmentajan aimo nivaskan tavasta sanoa että me ollaan hävitty tää peli ja tätä toistetaan nyt toistuvasti että vaikka mitä tehdään näiden vaikeimmin työllistettävien eteen niin aina vaan todetaan jo etukäteen että kaikki on menetetty

juuri tästä mihin ministeri tuomioja viittasi että olisi syytä viitoittaa tarkemmin mitä hallituksen ja suomen kannattaisi tässä tilanteessa tehdä historia osoittaa että meidän pitää olla aktiivisia käyttää ne tilaisuudet hyväksi joissa voidaan vahvistaa oman ympäristömme ja koko euroopan turvallisuutta

vistbacka oli mukana taxellin komiteassa ja varmaan muistaa sen että minä olin siellä komitean jäsenenä esittämässä että mahdollisimman selvästi kirjoitettaisiin tämä kohta että tämä ei muuta missään mielessä järjestystä missä mahdollinen irtautuminen eusta voisi tapahtua

nyt kannattaisi varmaankin laittaa ihan selväksi politiikkaohjelmaksi operatiiviseksi ohjelmaksi se mitä meidän kannattaa tehdä juuri sotilaallisesti liittoutumattomana eu maana

elikkä varmasti tämän yhteisen puolustuksen etenemisen hahmottaminen sitten tämän solidaarisuus ja yhteisvastuulausekkeen konkretisoiminen mutta myöskin sitten tämän euroopan puolustuskykyjen rakentamisen juuri tämän laajan turvallisuuden suuntaan siten että ei olla päällekkäin naton kanssa ne ovat semmoisia kehittämislinjoja jotka juuri suomen ja ei nato eu jäsenmaiden etuja palvelevat

se on muuttanut täsmentänyt pykäliä ja kertoo sen merkityssisällön joka esimerkiksi tämän uuden eu maininnan osalta on

sillä ei ole konstruktiivista oikeudellista merkitystä vaan eusta irtautuminen perussopimusten irtisanominen voi tapahtua yksinkertaisella enemmistöllä niin kuin mikä tahansa valtiosopimus kansainvälinen sopimus

herra puhemies

arvoisa puhemies

suomen pitää olla aktiivisesti hakemassa vahvempaa elämänlankaa etyjille sekä hallitustenväliselle järjestölle että parlamentaariselle yleiskokoukselle

haluatteko näitä uudelleen organisoituja puolustusvoimia pitää kunnon hankinnoilla pystyssä vai haluatteko paluuta tähän vanhojen varuskuntien tyhjien punkkien järjestelmään

tässä onkin se ongelma että parlamentaarisen kokouksen ja hallitustenvälisen puolen yhteistoiminta saisi olla olennaisesti tiiviimpi

esimerkiksi tämä ilkka kanervan käynnistämä hanke ukraina yhteysryhmän kontaktiryhmän ra kentamiseksi on vienyt jo kolme kuukautta

täällä edustaja tolvanen ja muut epäilivät jo sosialidemokraattien päihdepolitiikkaa tai huumeidenvastaista toimintaa vankiloissa

tavallaan parlamenttipuolella ei ole valmiutta lähteä tämmöisiin uusiin rakentaviin toimintamuotoihin ja se olisi keskeinen kehittämissuunta mitä pitäisi viedä eteenpäin että tämä parlamenttikokous tekisi muutakin kuin että on ne keskusteluseurat

ne ovat tärkeitä niin kuin edustaja rossi viittasi muodolliset kokoukset ja siellä voidaan avointa keskustelua käydä mutta toki olisi hyvä että olisi myös tämmöistä pitkäjänteisempää rauhaa turvallisuutta ja yhteistyötä edistävää työtä jossa parlamentaarikot voivat olla merkittävä osatekijä on kysymyksessä sitten rauhan välittäminen yhteiskunnallisten ongel mien sisäisten ongelmien voittaminen erilaiset sisäiset prosessit joissa toisen maan parlamentaarikoista voisi olla apua tai sitten kriisinhallintaan liittyvät erilaiset fact finding missionit ja niin edelleen

tässä vankeuslaissa koetettiin saada tasapaino vankien oikeuksien esitetään usein pelkkä turvallisuuden että tämmöisen työturvallisuuden ja vankeusajan asiallisen suorittamisen välillä ja kohtalaisen hyvin onnistuttiin mutta siellä on yksittäisten tapausten kautta tullut näitä laillisuusvalvojien puuttumisia

voidaan hyvin kuvitella iso joukko sellaisia tehtäviä joissa tämän perinteisen vaalitarkkailun ohella etyjin parlamentaarikoilla voisi olla tätä suurta organisaatiokokonaisuutta sen työtä edesauttava merkitys

etyj oli keskeisesti toteuttamassa demokratiaa ja ihmisoikeuksia isossa osassa eurooppaa ja nyt on viemässä niitä euroopan itäpuolelle keski aasian kaukasuksen suuntaan

arvoisa puhemies

tässä edustajat turunen ja myller ja ministeri virkkunen koskettelivat maakuntahallinnon kehittämistä

maakuntahallitusten puheenjohtajien neuvottelukunta teki yhdessä kuntaliiton kanssa viime vuonna ehdotuksen siitä että jo tällä kaudella valmisteltaisiin maakuntauudistusta joka seuraisi tätä kuntarakenneuudistusta

tärkeätä olisi että tätä ehkä hiukan nykyistä isompaa maakuntakokoa valmistellaan yhdessä siten että kunnat pääsevät siihen vaikuttamaan ja että tämä kulkisi näiden valtionhallinnon aluejakomuutosten edellä

nyt tämä vaalipiirimuutos on huono esimerkki siitä että kun mennään ikään kuin pakkoraossa sitten tekemään tämmöisiä väkinäisiä yhdistämisiä niin tulos ei ole onnellinen näitten perinteisten yhteistoimintarakenteiden kannalta

olen tässä tarkalla korvalla koettanut kuunnella eri tahoilta esitettyjä näkemyksiä ja peilata niitä niihin puhemiesneuvoston ohjeisiin joita huolella annettiin kansalaisaloitteiden käsittelystä

nyt tämä maakuntauudistus pitäisi olennaisesti huolellisemmin ja paremmalla ajalla valmistella kuitenkin siten että tuota kuntauudistuskierrettä seuraisi ripeästi maakuntien kokoaminen voimakkaammiksi ja vahvemmiksi kuntalaisten itsehallinnon välineiksi

tärkeä oli myös se tavoite joka kansalaisaloitelainsäädännöllä oli

ja niin kuin tässä ovat monet keskustelussa viitanneet se on kai enemmänkin poikkeus että se aloitteen teksti olisi valmista lakialoitetekstiä valmista hyväksyttäväksi tai pienellä muokkauksella suurelle salille hyväksyttäväksi tuotavaa

yleisempi tilanne on se että kansalaisaloitteella kiinnitetään huomiota johonkin ongelmaan ja valiokunnan tulee sitten miettiä ovatko ne keinot joita siinä aloitteessa esitetään hyviä vai pitäisikö niitä jotenkin jalostaa

tässä ehkä on se mistä olisin samaa mieltä edustaja tynkkysen kanssa että valiokunta olisi voinut konkreettisemmin ottaa tässä jo kantaa siihen mitkä näistä ehdotuksista ovat sellaisia jotka tulee jatkovalmistella

tässähän se päätulema on että opetus ja kulttuuriministerin tulisi harkita aloitteesta mahdollisesti johtuvaa lainvalmistelun tarvetta on ikään kuin tämmöinen avoin pyyntö kun se olisi ehkä järkevämpi kohdentaa mitkä esityksistä ovat semmoisia jotka olisivat antaneet sitten konkreettisempia aineksia